joka kirvestä metsässä säästää se metsäänsä vihaa että kyllä metsä kasvaa kun sitä hoidetaan sitä hakataan

asko seljavaaran ihan asialliseen kysymykseen perusteltuna vastauksena että meillä on kuitenkin suomen metsien hakkuumahdollisuuksista nyt esimerkiksi viime vuonna hyödynnetty vain noin puolet että kyllä meillä on varaa metsissä vielä hyödyntää hakkuumahdollisuuksia

koska selvästi suurin osa liikenteestä kulkee maanteillä tulisi liikenteen rahoituksen vaikuttavuutta miettiä ihan uudesta näkökulmasta

mitä tulee sitten tähän kun täällä on näköjään erityisesti keskustan ja eräitten muittenkin edustajien taholta nostettu esiin tämä jätevesiasetus niin kyllä tämä oli murheellinen asia

suomi on harvaan asuttu maa ja sellaisena se pysyy eikä julkinen liikenne harvaan asutuilla alueilla ole taloudellisesti eikä ekologisestikaan kannattavaa touhua

arvoisa puhemies

jäätteenmäen lyhyeksi jääneen hallituskauden aikanahan tämä jätevesiasetus annettiin ministerinä toimi silloin rkpn enestam

nyt tähän on mahdollisuus täällä eduskunnassa puuttua koska täällä on kyseisen jätevesiasetuksen kumoamista koskeva lakialoite nyt siellä valiokuntakäsittelyssä että teidän on mahdollisuus puuttua tähän

edustaja eestilä otti esille että perustuslakivaliokunta myöskin tutkisi tämän asian mutta ehkäpä valtiovarainvaliokunta sitten jos oikeaksi harkitsee pyytää lausuntoa perustuslakivaliokunnalta

tämä lisäys tehdään nimenomaan siksi että yksityisteillä on erittäin suuri merkitys elinkeinoelämän maaseudun yritystoiminnan sekä maa ja metsätalouden kannalta

totesin tässä aiemmin että parempi on maksaa kuin ensin itkeä ja silti maksaa ja tässähän nyt kuulostaa siltä vähän varsinkin verojaoston puheenjohtajan puheenvuorosta voi päätellä että antaa näitten oikeusprosessien nyt jauhaa ensin alioikeudet ja sitten ylemmät oikeusasteet ja sitten katsotaan mitä sen jälkeen päätöksiksi tulee ja maksetaan vasta sitten

on hienoa että eduskunnan tämän vuoden merkittävin siis suurin yksittäinen lisäys budjettiin menee juuri yksityisteiden kunnossapitoon

herra puhemies

tämä on aika vastuutonta puhetta suoraan sanoen kyllä tilanteessa jossa valtion talous ja nimenomaan oikeuslaitoksenkin talous on kuralla

ei tämmöisiä turhia juttuja enää siellä tarvittaisi

satamateiden järjestelyillä ohjataan raskas liikenne uudelle väylälle ja uuden satamayhteyden eli suikkilantien ansiosta liikenteen sujuvuus ja erityisesti turvallisuus paranee

kun ylivoimainen enemmistö kolme neljäsosaa eduskunnan jäsenistä on sitä mieltä että tämä laki pitää säätää sellaisena kuin edustaja eestilä nyt esittää niin valtiovarainvaliokunnan verojaoston tulisi siltä pohjalta ja siinä mielessä tämä nyt käsitellä

samalla joukkoliikenteen ja myös kevyen liikenteen yh teydet ja turvallisuus turun sataman suuntaan paranneta

ilahtuneena totesin että tässä allekirjoittajina on myöskin useita valtiovarainvaliokunnan verojaoston jäseniä vaikka verojaoston puheenjohtajan allekirjoitus täältä puuttuu

paranevat

arvoisa puhemies

käsitellään liikenne ja viestintäministeriön hallinnonalaa ja minä keskityn vain liikennepolitiikkaan ja väylien rakentamiseen ja ylläpitoon

vaikka sinivihreän hallituksen liikennepolitiikka näyttikin alussa siltä että nyt tehdään suunnanmuutos aikaisempaan sellainen suunnanmuutos joka oli kovin odotettu ja lähtö oli hyvä rohkeutta riittäviin uudistuksiin ei ole sittenkään löytynyt

tässä on käyty kaksituntinen keskustelu tänään alkoholihaitoista ja alkoholijuomaveron korotuksesta ylipäätään

nimittäin liikenteen väylärahat ovat ohjautuneet vähän ikään kuin kuvaannollisesti mutta myöskin sanan varsinaisessa merkityksessä paljon väärille urille

kaksi vai onko jo kolme vuotta siitä kun alkoholijuomaveroja selvästi alennettiin neljäkin vuotta sitten kun alkoholijuomaveroja selvästi alennettiin ja tämä verojen alentaminen oli varmasti virheratkaisu

sen sijaan että rahaa olisi kohdennettu sinne missä liikennevirrat ovat kaikkein suurimmat on rahaa jaettu vähän periaatteella sulle mulle sinne tänne ilman riittävää kokonaisnäkemystä väyliä käyttävien tavallisten kansalaisten tai kuljetusalan ammattilaisten tarpeista

salokin

olen saanut toistuvaa palautetta muun muassa suomen kuorma autoliiton autoliiton ja tiehallinnon kautta erityisesti etelä suomen ja oman maakuntani varsinais suomen tiestön kunnosta

mutta nyt kuitenkin on todettu ja yleisestikin jo silloin kun tämä hallitus aloitti taivaltaan että veron alentaminen oli virhe

arvoisa puhemies

äsken päättyneellä kyselytunnilla keskustan taholta esitettiin moite hallitukselle huonosta hallituksen esitysten valmistelusta

nämä tienkäyttäjät ja ammattikuljettajat ovat ihmetelleet sitä miten muualla suomessa erityisesti ovat kiinnittäneet huomiota viime aikoina että itä suomessa tiet ovat huomattavasti paremmassa kunnossa kuin täällä eteläisessä suomessa

tämä hallitus kirjasi jo hallitusohjelmaansa että veroja tällä vaalikaudella korotetaan kuitenkin hyvin vaatimattomasti

arvoisa puhemies

nyt täytyy sanoa että tässä tulee kyllä kiittävää palautetta ja se tulee oikeastaan koko salista hallitukselle ja erityisesti ministeri koskiselle ja hänen joukkueelleen siellä ministeriössä

me kuulimme runsaasti asiantuntijoita ja omasta mielestämme teimme erittäin perustellun lausunnon ympäristövaliokunnalle

olen ihan ihmeissäni kun olen kuitenkin melko pitkään täällä myös maatalouspolitiikkaa seurannut ja ollut vähän sitä tekemässäkin täällä eduskunnassa

olen nyt hyvin pettynyt ja hämmästynyt sen vuoksi että ympäristövaliokunta ei oikeastaan ole lainkaan ottanut huomioon kaikkea sitä mitä maa ja metsätalousvaliokunta hyvin perustellussa lausunnossaan esitti

tälläkin hetkellä ihan tiehallinnosta saadun tiedon mukaan savonlinnakuopiojoensuu kolmiossa on käynnissä puolen miljardin euron liikennehankkeet kun samaan aikaan vilkasliikenteisillä rataosuuksissa tai tieosuuksilla ei saada rahapulassa edes välttämättömiä korjauksia aikaan

mitä nuorempana alkoholin käyttö aloitetaan sitä vakavampi ongelma se on

nyt kun puhutaan nuorten ja aikuisten työikäisten alkoholin käytöstä niin mitä nuorempana alkoholin käyttö aloitetaan sitä suurempi ongelma työikäisenä on alkoholin käyttö

kysyisin nyt sekä ministeriltä joka on omalta osaltaan ollut myönteisesti suhtautumassa näihin esittämiimme muutoksiin ja myöskin valiokunnan puheenjohtajalta sitten miksi näitä maa ja metsätalousvaliokunnan toiveita ei otettu huomioon

tässä kohtaa on syytä muistuttaa juuri kokkolaoulu radan kunnostuksen rahapulasta niistä suurista ongelmista mitkä liittyvät sen rataosuuden peruskorjaukseen

helppo on lauteilta huurella sanoi eräs pohojalaanen ministeri

tämän budjetin käsittelyssä ensi vuodelle varattujen määrärahojen osalta on riittävän monta ajattelemattomuutta ja voisin sanoa että paraatiesimerkkinä tästä tätä olen jaostokäsittelyn yhteydessäkin moneen kertaan kritisoinut on tämä kemijärven radan sähköistys

arvoisa puhemies

arvoisa ministeri eteläisessä suomessa jossa leipäviljaa pääasiassa suomessa viljellään koko leipäviljan korjuukauden ajan rankkasateet käytännössä tuhosivat suuren osan leipäviljan sadosta

ja tälle rahalle olisi todellakin ollut parempaa käyttöä muun muassa seinäjokioulu radan peruskunnostukseen taikka vaikkapa hankohyvinkää radan sähköistykseen

ilman kannattavaa maataloustuotantoa ei voi olla elävää maaseutua eikä suomalaisilla suomalaisia elintarvikkeita

nyt vetoankin teihin ministeri voimakkaasti että toimisitte kaikin voimin jotta tukien maksu voitaisiin aikaistaa niin että esimerkiksi jo lokakuussa voitaisiin maksaa pääosa tuista

tärkeää onkin turvata se että ruuan tuotantoketjussa kaikki toimijat myös alkutuottajat otetaan huomioon

kyllä eläkeikäkeskustelu on tarpeen ja eläkeiän nostaminenkin on varmaan tarpeen mutta se ei oikeastaan pelasta tätä maata ellei samanaikaisesti saada sitten työllisyyttä nousemaan ja nimenomaan työllisyyttä niillä aloilla joilla aloilla tuotetaan tuotteita joita viedään maasta ulos

mainittakoon että seinäjokioulu radalla kulkee tuhatkertainen liikennemäärä noin tonneissa ja matkustajissa laskien verrattuna rovaniemikemijärvi rataosuuteen

tarve korostuu lisääntyvän kansainvälistymisen myötä sillä myös suomen elintarviketalous on entistä riippuvaisempi ulkomaisista verkostoista ja logistis ten järjestelmien toimivuudesta

ruokastrategian tärkeänä tavoitteena pitää olla maataloustuotteiden saatavuuden turvaaminen kaikissa olosuhteissa

suomella pitää olla valmiudet selvitä yhden tai useammankin heikon kotimaisen satokauden aiheuttamista vaikeuksista

ja vain sillä tavalla että me tuotamme täällä tuotteita joita viedään ulos täältä maasta me saamme tuloja joita me voimme täällä jakaa

varmasti oikeusministeri brax ja oikeusministeriö ja tämä hallitus on tehnyt paljon jutturuuhkien pienentämiseksi ja käsittelyaikojen lyhentämiseksi

tärkeää on ylläpitää peruselintarvikkeiden ja leipäviljan huoltovarmuusvarastoja sekä myös turvata siemenvarastot minkä tahansa kriisin varalta

mutta nimenomaan eurooppalaisessa vertailussa suomi on kyllä jos ei nyt ehkä jumbosijalla niin kuitenkin suomi on kyllä aika heikoilla sijaluvuilla

tähänhän perustuu pitkälti suomalaisen ruuan kilpailukyky

tähän on erityisesti val tiovarainvaliokunta kiinnittänyt mietinnössään huomiota

lisäksi suomalaiset luonnontuotteet kuten luonnonmarjat sienet riista ja kala ovat haluttuja maailmalla eikä kiinnostus näytä laantumisen merkkejä

työmäärän kasvu ja jatkuva kova työtahti uhkaavat henkilökunnan jaksamista

esimerkiksi

helsingin käräjäoikeuden tekemässä työhyvinvointia kartoittaneessa selvityksessä todetaan että erityisesti käräjätuomareiden työmäärä on niin suuri ettei nykyisillä henkilöresursseilla saada riittävää työnhallintaa millään työjärjestelyillä

ilman suomalaisia maatalousyrittäjiä ei ole kotimaista ruuantuotantoa

edelleenkin näistä ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuista valiokunta toteaa että ihmisoikeustuomioistuin on jo antanut suomelle useita kymmeniä langettavia ratkaisuja liian pitkien käsittelyaikojen vuoksi

olen tyytyväinen siihen että hallituksen ruokastrategiaan on lisätty vaade elintarvikkeiden alkutuottajien mahdollisuudesta saada käyttöönsä alan uusimpia käytäntöön sovellettavia tutkimus ja kehitystuloksia

erityisesti nuorille yrittäjille ja alkutuotannossa työskentelevälle työvoimalle laadukkaan peruskoulutuksen saatavuus on keskeisimpiä onnistumisen edellytyksiä

totean vaan että me emme näillä pienillä vippaskonsteilla selviä vaan tarvitaan merkittäviä uudistuksia rikosprosessiin

kuluttaja voi vaikuttaa ruokavalinnoillaan sekä omaan terveyteensä että tietenkin myös ympäristön hyvinvointiin ja työllisyyteen

tämmöisiä selviä pikkujuttuja ei tarvitse viedä käräjille ja käsitellä käräjillä ja rasittaa käräjäoikeuksia korkeampia oikeusasteita ja niin edelleen

esimerkkinä voisin mainita vaikkapa ihan selvät rattijuopumusjutut missä on tekijä saatu ajosta kiinni ja hän on myöntänyt sen

pienempien kuljetuskustannusten ja ympäristön vähemmän kuormittamisen lisäksi myös elintarvikkeiden ravintoarvo säilyy lähiruuassa parempana kun tuoretuotteiden tai valmiiden elintarvikkeiden matka tuottajalta kuluttajalle on mahdollisimman lyhyt

arvoisa puhemies

jokaisen kansakunnan tulee huolehtia omasta huoltovarmuudestaan itsenäisesti

parasta suomalaisen ruokastrategian toteuttamista on se että suomalaiset tuottajat jatkavat puhtaan kotimaisen ruuan tuottamista ja se että suomalaiset jalostajat käyttävät kotimaisia raaka aineita

kuluttajien on myös varmuudella tiedettävä milloin ruoka on valmistettu suomessa ja suomalaisista raaka aineista

minä puolestani totean tyydytyksellä että vaikka lain valmistelussa varmaan on jotakin huomauttamista niin kyllä tämä poliisilain valmistelu on sitten kuitenkin ollut korkealuokkaista verrattuna siihen mitä nuo monta kertaa tänne minkälaisia lakiesityksiä hallitukselta tänne eduskunnalle on tullut monta kertaa muissa tilanteissa

tämä poliisilain uudistaminen kuten jo edellisissä puheenvuoroissa on todettu on varmaan tarpeellinen ja myöskin poliisin toiminnan kannalta sen käytännön toiminnan kannalta tämä on tervetullut

mutta yksi kohta tässä todellakin on ongelma ja se on tämä poliisin oikeus hätävarjeluun nimenomaan näissä väkivaltatilanteissa

jatkossa kun tämä laki tulee voimaan saattaa käydä niin että poliisimies sitten välttääkseen syytteeseen joutumisen todellakin vetäytyy tilanteesta

meillä poliisimiehillähän on tähän asti ollut oikeus väkivaltatilanteissa toimia kuten hätävarjelutilanteessa voi kuka tahansa kansalainen toimia mutta nyt tästä eteenpäin tämän lain voimaantulon jälkeen se ei ole enää mahdollista vaan me suoritamme virkatointa jolloinka se toiminta arvioidaan nimenomaan poliisin virkatoimena

alkoholin vaikutuksesta reaktioaika pitenee virheellisten toimintojen määrä lisääntyy ja toimintakyky kriittisissä tilanteissa heikkenee

seurantatutkimusten mukaan rattijuoppojen osuus on siellä selvästi vähentynyt ja rattijuopumuksen vastaisuus on lisääntynyt

puhemies

tähän liittyen on erittäin hyvä että tässä mietinnössä on tämä toinen lausumaehdotus

myös liikenneonnettomuudet sekä kuolonkolarit ovat selvästi vähentyneet

me tietysti eduskunnassa kuten me edellytämme tässä lausumassa edellytämme todella toimenpiteitä hallitukselta jos todetaan että tämä hätävarjeluoikeuden poistaminen muodostuu käytännössä ongelmaksi

nykyinen maantieliikenteen promilleraja johtaa siihen että vähäinen alkoholin nauttiminen esimerkiksi ruokailun yhteydessä koetaan täysin hyväksyttäväksi vaikka henkilö olisi heti alkoholia nautittuaan lähdössä kuljettamaan ajoneuvoa

promillerajojen ongelmallisuus ilmenee poliisin ratsioissa väärinarviointeina

selkeällä alkoholin käytön nollatoleranssilla nuorille viestitettäisiin oikeasta asenteesta liikenteessä ja vähennettäisiin kaveripiirin painostusta kuljettajan alkoholin käyttöön

herra puhemies

tämänhetkinen rattijuopumukseen liittyvä ajokieltoja koskeva lainsäädäntö aiheuttaa myös huomattavasti työtä tuomioistuinlaitokselle

käytännössä väliaikaisen ajokiellon määräävä poliisipäällystöön kuuluva henkilö voisi jo suoraan päättää ajokiellosta sakkorangaistusta koskevan rangaistusmääräysmenettelyn yhteydessä

toimivalta tulisi siirtää tuomioistuimelta poliisille kuitenkin niin että ajokieltoon määrääminen törkeissä rattijuopumustapauksissa jäisi edelleen yksinomaan tuomioistuimen toimivaltaan

samoin niissä tapauksissa joissa kuljettaja ei myönnä rikettään tai jos mukana on useampia osapuolia taikka on tapahtunut onnettomuus jäisivät tapaukset ilman muuta edelleen tuomioistuinten toimivaltaan

rattijuopumus kuuluisi rangaistusmääräysmenettelyn piiriin josta voidaan määrätä sakko tai enintään kuusi kuukautta vankeutta

käytännössä poliisimies kirjoittaisi sakon ja määräisi aina kuljettajan väliaikaiseen ajokieltoon paikan päällä sekä tarkkuusmittaukseen tai verikokeeseen

niin minäkin uskon että tämän parempaan ei tämä eduskunta ja uskon että ei mikään muukaan eduskunta pystyisi kuin tässä tapauksessa nyt olemme pystyneet

jos ja toivottavasti kun rattijuopumuksen promillerajaa joskus lasketaan on erittäin tärkeää siirtää toimivalta rattijuopumustapausten seuraamusmenettelystä poliisille

haluan vielä tässä yhteydessä muistuttaa siitä että kun täällä on kyselty että että mikä on mikä on kolme oikeat mitkä ovat oikeusperustat ja minkälainen on meidän oikeustajumme niin meidän oikeustajumme mukaan siis tuet ja tukioikeudet joilla tukioikeuksilla tuet haetaan ja tuet maksetaan kuuluvat aina sille joka maata viljelee olipa hän sitten maanomistajaviljelijä tai maata vuokraava viljelijä

säästöt syntyisivät niin poliisin syyttäjän kuin tuomioistuintenkin toiminnassa

vaikutukset tuntuisivat laajalti koko yhteiskunnassa kun resurssisäästöt kohdistettaisiin tuomioistuimiin ja ne voisivat jatkossa käsitellä oikeita rikosjuttuja eikä tällaisia selviä rattijuopumusrangaistusjuttuja

turha puhua kuuluvatko tuet palautuvatko ne maanomistajalle vai siirtyvätkö ne vuokralaiselle vaan sille joka maata viljelee tuet kuuluvat ja se on varmasti tämän eduskunnankin tahto tässä asiassa

tämä budjettiesitys sisältää muutamia menoleikkauksia ja valtiontalouteen muutamia säästöjä mutta minun käsitykseni mukaan nämä leikkaukset eivät ole ollenkaan riittäviä vaikka ne ovat hyvin perusteltuja

pääministeri on monta kertaa muistuttanut siitä että emme me tieten tahtoen tee vääriä ratkaisuja että kyllä me pyrimme sen tilanteen mukaan ja sen viisauden mukaan mitä kulloinkin on käytettävissä tekemään oikeita ratkaisuja

toki muutamien menoleikkausten kohdentamisessa olisin kyllä toivonut hallitukselta hieman parempaa osumatarkkuutta

mutta jotta tulevaisuudessa tästä varmasti tulevasta maailmantalouden romahduksesta selvitään edes jotenkin hengissä suomessa pitäisi tehdä hallinnossa ihan todellinen totaalinen suurremontti

meillä ei kerta kaikkiaan ole varaa pyörittää tämmöistä raskasta hallintokoneistoa ja tähän hallinnon keventämiseen tarvitaan lainsäädäntöä

hän sanoi toissa päivänä tämä vesa puttonen sanatarkka lainaus

täällä on käyty vilkasta keskustelua ja osittain käytetty värikästäkin kieltä tämän asian yhteydessä käydyssä keskustelussa

tässähän menettelytapa on se että aivan samoin kuin vaikkapa hallituksen esitysten osalta kun ne tulevat eduskuntaan samalla tavalla tämän aloitteen osalta se voidaan hyväksyä joko muuttamatta tai muutettuna ja sen vuoksi kyllä tämä ansaitsee ihan asianmukaisen valiokuntakäsittelyn kaikkine kuulemisineen

tässä on hyviä mielenkiintoisia esityksiä kuten esimerkiksi se että aloitteessa esitetään että rattijuopon käyttämän ajoneuvon arvo tuomittaisiin valtiolle menetetyksi